nämä sosiaaliturvan viimesijaiset tukimuodot ovat tasoltaan aivan liian matalia ja sitä eivät valitettavasti nykyhallituksen yritykset joista osaa voidaan aivan positiivisesti edelleen kannustaa täysin poista

nyt fennovoima joka on mukana näissä ydinvoimalarakennushankkeissa vaatii omaa sijoitusmahdollisuuttaan myös tuonne olkiluotoon

koska kunnat koko ajan henkäisivät siellä sairaanhoitopiirin niskaan että pitäisi menoja vähentää

kysyn uudelleen sen asian että kun on kuitenkin tämä maisemointivelvoite niin mikä on se ponnin joka saa myös yrittäjän sitten maisemoimaan eikä niin että hän myy esimerkiksi sen yrityksen jollekin paperifirmalle ja lähtee ulkomaille

niitä öljypuomeja on aivan liian vähän ja tämä koskee myöskin rannikon läheisyydessä tapahtuvaa öljyntorjuntaa

tämähän on ollut jatkuva ongelma tämä kuntien ja sairaanhoitopiirien välinen kiista

siinä mielessä näitä erilaisia tätä ilmiötä vähentäviä rakenteita voidaan ehdottaa ja esittää

kysymys ydinjätteen loppusijoituksesta on selkeästi vielä keskusteltava ja ratkaistava ennen kuin suomeen valtioneuvoston tulee esittää uusia ydinvoimalaitoslupia

jos muu henkilöstö näkee selkeästi jonkun kollegan toimivan vaarantamalla potilasturvallisuutta niin se on selvää että siihen pitää puuttua se puuttuminenhan on selkeä asia

nyt jos öljyonnettomuus itäisellä suomenlahdella esimerkiksi tapahtuu niin yksinkertaisesti ei ole kylliksi öljyntorjuntapuomeja nimenomaan rannikon suojaamiseen ei myöskään kylliksi silloin jos joudutaan laajoja alueita puomittamaan avomerellä

mielenterveyspotilailla nämä ongelmat ovat kaikkein voimakkaimpia kaikkein suurimpia

luen sen koska se sopii erinomaisesti tähän keskusteluun ja tähän asiaan myöskin sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ja vakuutusoikeuden näkökulmasta

heillä on todella vaikeuksia jaksaa ja pystyä voittama

totean vielä tuonne lemmenjoen suuntaan että kyllä se konekaivu sitten viittaa irtolaisia moottoritietyömaan silta saikin lentokoneesta näyttämön vastaus pohjusti vuolaan seura ry matikainen kastelusitte ihan tuollaiseen moottoritietyömaahan

ministeri pekkarisen toimialaan kuuluu myös sama kysymys mikä täällä tänään esitettiin ministeri sinnemäelle joka ei ilmeisesti myös ajanpuutteesta johtuen ehtinyt siihen vastata eli nimenomaan kotkahamina talousalueen tilanne

puhemies

sitten taas sen mahdollisuuden arviointi että se arvioitaisiin valvirassa onko ollut kyseessä potilasturvallisuutta heikentävä asia voi helposti lähteä asiakkaiden potilaiden omaisten näkökulmasta liikkeelle

näin kokoomus silloin toimi sotilaallisen liittoutumisen linjassa

sain eilen kelalta liitteen kuvissa olevan paperin

tämä on pitkään jatkunut puute

siitä on puhuttu useamman vuoden ajan

siltä se ainakin lentokoneesta näyttää

lee oli kysymys debatissa käyttämäni puheenvuoron huomauttamaan että puukuorma ei

asia on auki edelleenkin ja tämän vuoksi tämä lisätalousarvioaloite

heikki a